tämä muutos on erinomainen sillä paitsi että se takaa palvelut haja asutusalueilla ja erilaisilla kuntien laita alueilla kuten esimerkiksi siellä savonrannan hännällä savonlinnan jatkeena tämä myös tarkoittaa sitä että taksiammatti voi jatkossakin siirtyä isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle

yksi omaperäisimmistä on pohjoisessa toimiva kioskityyppinen konttikauppa eli kuorma auton lavalla on ikään kuin saatu kioskiksi oma toiminta joka sitten on voinut olla avoinna aiemmin

mutta hyvä olisi seurata myös muuta lainsäädäntöä ja sitä miten lait käyttäytyvät kuntaliitosten yhteydessä

kannattaa muistaa myös se kuten jo äsken puheenvuorossani sanoin että ruotsissa virossa ja tanskassa joissa on kauppojen vapaa aukiolo siellä kaikissa näissä maissa kaupat ovat vähemmän auki kuin suomessa

meillä tulee olemaan ongelmia esimerkiksi seutuliikennetuissa joukkoliikenteelle suunnatuissa tuissa jotka muuttuvat sen myötä kun kunnat liittyvät toisiinsa

keski euroopassa kaupat ovat avoinna vielä vähemmän eli hyvin odotettavaa on se että tämä vapautus ei tule tarkoittamaan sitä että kaupat ovat meillä ympyräisiä päiviä ja öitä auki vaan se tulee tarkoittamaan sitä että kaupat ovat auki täsmennetymmin silloin kun asiakkaita liikkuu

valiokuntakeskustelusta tuli hyvin esiin myöskin se että marketit ja niiden aukiolo ei ole enää kivijalkakauppojen kauhistus

aika on muuttunut

tätä kysymystä moni joutuu itse miettimään mutta kun on kuunnellut nyt sekä oecdn että kaupan liiton kommentteja on käynyt ilmi että tiukka sääntely yleensä tukee nimenomaan suuria toimijoita

kauppojen aukiolot jos ne nyt alkavat olemaan auki enemmän kuin tähän asti tulevat lisäämään rikkonaisuutta osa aikaisuutta ovat vaativia työ ja perhesuhteille ja tulevat lisäämään pienipalkkaisten ja pienieläkeläisten naisten määrää jos tällä saadaan vaikutuksia työn lisääntymiseen

työelämä ja tasa arvovaliokunta ei myöskään saanut selvityksiä mahdollisista tasa arvovaikutuksista mutta kaikki kuultavat myönsivät sen että tämä nimenomaan vaikuttaa naisten työntekoon

hän katsoo että aukioloaikojen vapauttaminen ja samanaikaiset lapsiperheisiin kohdistuvat erityisesti varhaiskasvatuspalveluiden heikennykset voivat johtaa siihen että lasten yhdenvertainen oikeus terveeseen ja turvalliseen kasvuun ja kehitykseen vaarantuu

toivoisin että ihmiset osaisivat hakeutua urheilun kulttuurin ja luonnon pariin mutta olen valmis myös tunnustamaan sen että kahdeksassa vuodessa ajat ovat muuttuneet ja henkilökohtainen vastustukseni ja tästä laista pitämättömyyteni eivät ehkä riitä tämän lain vastustamiseen

hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu se että lakiesitysten kohderyhmiä kuullaan vaikutusarviointia tehdään ja myös vaikutuksia kuntatalouteen arvioidaan ja näissä asioissa tämä hallitus on ollut kyllä ehdottomasti puutteellinen

ei ole kuultu kohderyhmiä ei ole tehty vaikutusarvioita ei tiedetä kuntavaikutuksia

niin kuin varmaan me kaikki tässä salissa olevat tiedämme asiat usein ovat sellaisia miltä ne näyttävät ja nyt lakien valmistelu ei vain näytä kovin hyvältä

ja se on se perussyy minkä takia vihreät lähtivät tekemään välikysymystä siitä miten lait tänne tuodaan millaiset taustat selvitetään millaiset perustelut tehdään

mitä tulee sitten näihin kokonaisvaikutuksiin täällä on käytetty puheenvuoroja siitä että kokonaisvaikutuksia ei tiedetä tai eivät ne niin kovin pahoja ole

mitä tulee vaikutusten arviointiin tai niiden tekemättömyyteen niin toissa päivänä kun täällä keskusteltiin hyvin monesta etuudesta valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan jo valiokunnan lausumana muistutti että vaikutusten arviointi on tekemättä eli se puute on huomattu

liian vähälle huomiolle tässä keskustelussa on jäänyt se että tämän kauppojen aukiolon vapauttamisen myötä taataan myös kauppakeskuksien pienyrittäjille arvokas vapaapäivä siis siinäkin tapauksessa että kauppakeskuksen sisäiset keskinäiset sopimukset aukioloa vaatisivat

työelämä ja tasa arvovaliokunta toivoi samaa oikeutta myös esimerkiksi franchisingyrittäjille kauppakeskusten ulkopuolella sillä heillä voi sopimukseen sisältyä lauseke joka pakottaa heidät pitämään yrityksensä auki silloinkin kun se on kannattamatonta

arvoisa puhemies

tähän voi lisätä sen että paitsi että näiden uusien menoerien takia monen yliopiston talous on mennyt tappion puolelle hallituksen rahat ovat jakautuneet kovin epätasaisesti

siksi haluaisinkin ministerin mielipiteen siitä miten filiaalien ja muiden yliopistojen varmuus tulevaisuudessa voidaan ja pitää kirjata hallitusohjelmaan mutta erityisesti filiaalien asema jotta ne tulevat säilymään

täällä on moneen kertaan vedottu pisa tutkimukseen mutta haluan muistuttaa siitä että kun otetaan mukaan kouluviihtyvyys kiusaaminen ja niin edelleen

meillä on tarve pidentää työuria ja siten lyhentää ja tiivistää opiskeluaikoja ja tutkimuksen mukaan filiaalit ovat tässä suhteessa tuloksellisempia kuin emoyliopistot eli niissä valmistuminen on nopeampaa

mitä toimia suunnataan juuri tähän tarkoitukseen

haluaisinkin kysyä ministeriltä millä keinoin ministeriö pystyy myös budjetin ulkopuolella vaikuttamaan ja toimimaan filiaaleja ja niiden nopeampaa valmistumista tukien

nyt täällä on vastaamattomia kysymyksiä ainakin yliopistojen henkilökuntakyselystä tuottavuusohjelmasta sekä hallitusohjelmakirjauksista filiaalien suhteen kuten myöskin kansalaisopistoista

teillä on ollut ilo toimia kulttuuriministerinä aikana jolloin jakovara kulttuurille ja liikunnalle on kasvanut koko ajan ja terveisiä veikkauksen hallintoneuvoston kokouksesta tältä päivältä

lopuksi haluaisin kysyä ministeri wallin

olette moneen kertaan puhunut museoviraston toimintojen alueellistamisesta myös itä suomeen

siitä huolimatta suosittelisin hallitukselle nyt jäitä hattuun sen suhteen mikä merkitys niillä tulee kuntien taloudelle olemaan kun kuntia rokotetaan toisella kädellä koko ajan

jos otetaan pari esimerkkiä

samaan aikaan uusia tehtäviä kunnille pakosti tulee esimerkiksi nyt subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen kautta

näitä tehtäviä vain tulee

kun samaan aikaan kuntalaisilta indeksit jäädytetään pakkolait säädetään työttömyys kasvaa on aivan selvää että kuntalaisilta saatavat veroeurot tulevat rankasti vähenemään

sitten koskisivat naisvaltaisia aloja yritys on ihan työ ja elinkeinoministeriöllä on edessään iso urakka selkeyttäessään tulkintaa sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden välillä tähänastisten itsensä työllistäjien osalta jotka eivät oikein selkeästi ole kumpaakaan

se tarkoittaa hyvät ystävät sitä että kuntien tulot vähenevät

mutta lupaan että vilpittömästi ja rehellisesti perehdymme asiaan kolmen vuoden kuluttua

koska laki tulee voimaan nopeasti jo vuodenvaihteessa ja tilanne on monelle hyvin epäselvä kysyn

voisiko temille antaa ohjeistuksen laatimiseen riittävästi aikaa ja ohjeistaa tulkitsemaan erilaiset keikkatöitä tekevät työntekijän hyväksi sivutoimisiksi eikä päätoimisiksi yrittäjiksi siihen asti kunnes ohjeistus on valmiina ja myös etukäteen keikkatöitä tekevien tarkistettavissa

tämä takaisi työrauhan sekä virkamiehille että niille tuhansille keikkatyöläisille jotka eivät tietämättä tai tuntematta ohjeistusta muuten uskalla ottaa työtehtäviä vastaan epäselvässä tilanteessa vuodenvaihteen jälkeen

mutta haluan vain korjata sen että en todellakaan ole kenenkään väittänyt tuulettelevan kuntien tilanteella mutta monessa puheenvuorossa on tullut ilmi se että kunnilla on nyt tulevina vuosina työrauha

se ei vain pidä paikkaansa koska koko ajan vaikka valtionosuuksia ei leikata kuntien tulot pienenevät sitä kautta että ihmisten kuntalaisten maksamat veroeurot vähenevät

työttömyyden takia indeksien jäädyttämisen takia pakkolakien takia monesta syystä ja se tulee näkymään kuntataloudessa aivan samalla tavalla kuin valtionosuuksien leikkaaminen viime kaudella

on ihan loistavaa jos valtionosuuksiin ei tällä kaudella kosketa ja lupaan olla ensimmäisenä tuulettamassa jos kolmen vuoden päästä kuntien talous on paremmalla tolalla

tämä on lupaus

on siitä huolimatta selvää että maahanmuutto vaatii rinnalleen aktiivista ja kokonaisvaltaista kotouttamispolitiikkaa mutta meillä suomessa on helposti sellainen asenne että kotouttaminen on jotakin mitä voidaan ruiskulla pistää lihakseen suoraan maahanmuutajalle tai turvapaikanhakijalle ja sitä se ei ole

yhtä lailla kun me kotoutamme maahanmuuttajia suomeen ja suomalaisiin meidän tulee sopeuttaa ja kotouttaa suomalaisia näihin maahanmuuttajiin

rasismin ja syrjinnän kitkeminen on välttämätön edellytys kotoutumiselle

kaikkein tärkein asia selonteossa on se että nyt kotouttamistoimia halutaan suunnata aivan kaikille

tähän asti kotouttamistoimenpiteiden käynnistyminen on edellyttänyt oikeutta kotouttamissuunnitelmaan joka on vain työttömäksi työnhakijaksi rekisteröidyllä tai sellaisella maahanmuuttajalla joka saa kunnan toimeentulotukea

siksi selonteossa useaan otteeseen todettu kotouttamislain ja suunnitelmien soveltamisalan laajennus koskemaan käytännöllisesti kaikkia yli vuoden suomessa oleskelleita maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään on perusteltu

täällä on jo paljon puhuttu suomen ja ruotsin kielen koulutuksesta mikä onkin erityisen tärkeää mutta pitää myös muistaa oman äidinkielen merkitys

ranskassa missä on jo kolmannen ja neljännen sukupolven maahanmuuttajia on tutkittu että omaa äidinkieltään hyvin osaavilla nuorilla on pienimmät riskit ajautua erilaisten ääriliikkeiden toimintaan

kuntien ongelmista on puhuttu paljon eikä syyttä sillä pakolaisten kuntapaikkojen puute on edelleen akuutti ongelma ja niin kauan kuin kuntakorvaukset laahaavat nykyisellä tasolla siihen ei muutosta saada

kotoutuminen tapahtuu aina paikallisesti siihen omaan kotiympäristöön ja silloin pitää muistaa että kulttuuri liikunta ja nuorisotyö ovat vahvoja keinoja tässä työssä

niiden merkitystä korostaa vielä se että maahanmuuttajissa nuorten osuus on suuri ja suvaitsevaisuutta kasvatetaan parhaimmin juuri lasten ja nuorten monikansallisessa toiminnassa

kolmannella sektorilla on erityinen mahdollisuus ja myös vastuu suunnata toimintaansa myös maahanmuuttajia kohtaan mutta muistutan että ihan meistä jokaisesta riippuu miten hyvin maahanmuuttajaperhe tänne sopeutuu ja kotoutuu

passiivista työttömyyttä yritetään muuttaa aktiiviseksi työttömyyden hoidoksi ja toisaalta nuorisotakuuta yritetään kehittää yhteisötakuun suuntaan

meidän jokaisen tulisi miettiä voisiko juuri minun perheeni toimia tukiyksikkönä ja kummina maahanmuuttajille

toki tarvitaan lisäksi myöskin erilaisia vertaistukiryhmiä ja erilaisten yhdistysten ja järjestöjen panostusta jotta jää murretaan puolin ja toisin

tämä myös olisi hyvää toimintaa hillitsemään kasvavaa rasismia

olen iloinen siitä että ministeriö ja hallitus ovat kuulleet nimenomaan opposition toiveita ja vaatimuksia rahoituksen lisäämisestä nuorisotyöttömyyden hoitoon

mutta kahdesta ryhmästä vielä

täysi ikäisyyden saavuttaneet ja oleskeluluvan saaneet nuoret jäävät helposti kaikkien palveluiden ulkopuolelle eikä heille tarjota myöskään lastensuojelullisia tukipalveluita

näitä rahoja etsivään nuorisotyöhön vaativat nimenomaan vihreät ja muut oppositiopuolueet muun muassa työelämävaliokunnassa

toinen erityistoimia vaativa ryhmä on kotiäidit jotka helposti jäävät kielitaidottomiksi ja kodin seinien sisään sulkemiksi monista syistä kulttuurisista ja perherooleista miehiä huonommasta kielitaidosta ja koulutuksesta johtuen

arvoisa puhemies

kiitos eduskunnalle asiallisesta keskustelusta mutta erityinen kiitos ministerille läsnäolosta ja siitä että olette jaksanut kuunnella näitä puheenvuoroja

haluaisin muistuttaa vielä yhdestä asiasta

kannattaa muistaa että maahanmuuttaja kuluttaa varojamme keskimäärin kuuden vuoden ajan ja sen jälkeen alkaa tuottaa meille päin

on selvää että me kaipaamme yhteistä eu politiikkaa turvapaikka asioissa ja myöskin turvapaikka asioiden tukivirastoa jotta kotouttaminen saadaan toimimaan koko euroopan tasolla hyvin

ja toivoisin että kun kotouttamispolitiikkaa ja toimia mietitään ja pistetään käytäntöön toteutumaan myöskään tätä ryhmää ei unohdettaisi

arvoisa rouva puhemies

vuorotteluvapaalle jääneet ovat jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kokeneet vaikutukset itse henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ja motivaationsa kannalta hyvinä ja parantuneina

arvoisa puhemies

arhinmäelle myös professori matti rimpelältä joka esitti juuri saman kaltaista ratkaisua koulupudokkaiden välttämiseksi tosin sillä tarkennuksella että hänestä viimeiset kolme vuotta voisi olla myös kunnan järjestämää työtä jos koulunpenkki ei tunnu siltä omalta paikalta

mutta mielenkiintoista oli kuulla useamman asiantuntijan suusta se että jo pelkkä tietoisuus vuorotteluvapaasta ja mahdollisuus siihen että se on käytettävissä on lisännyt ihmisten jaksamista töissä

moni kuultava asiantuntija toi esiin myöskin sen kuinka vähän vuorotteluvapaasta on tutkimustuloksia ja he harmittelivat sitä myöskin itse ja harmittelivat omien tutkimustensa ikää

tätä rahaa toivon lisää

kaikki kuulemani talousasiantuntijat ovat sanoneet että parasta elvytystä on juuri se mitä voimme tehdä olemassa olevan rakennuskannan kunnostamiseksi siis vanhan korjaamiseksi jolloin rahat kohdistuisivat nimenomaan työhön eivätkä niinkään uusiin tarvikkeisiin siinä tapauksessa että jotain uutta rakennettaisiin tilalle vaan että vanhat talot ja rakennukset ja tilat saataisiin kuntoon

he toivoivat juuri nimenomaan sitä että vuorotteluvapaata voitaisiin tutkia niiden suomalaisten näkökulmasta jotka eivät ole sitä käyttäneet mutta kokevat sen olemassaolosta hyötyä omalle jaksamiselleen

muutamia lukuja

työhön pääsy on katkaissut siis monelta työttömyyden ja antanut kokemusta joka on edistänyt merkittävästi työllisen myöhempääkin työllistymistä

vuorotteluvapaan ehtoja on rajoitettu useaan kertaan viime vuosina ja eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunta piti esimerkiksi viime vuonna säädettyjä rajoituksia merkittävinä

mutta tällaisessa tilanteessa jossa työttömyys on suurta vuorotteluvapaajärjestelmää ei voi pitää julkisen talouden kannalta kohtuuttoman kalliina

kannattaa muistaa että usein vapaalle jäävälle maksettava korvaus kuittautuu sillä että työllistyvälle sijaiselle maksettava palkka on monesti sijaistettavaa huomattavasti pienempi ja hänelle ei tarvitse maksaa vapaan ajalta työttömyyskorvausta jota hän muuten olisi työttömänä saanut

samalla monen työttömän joka pystyisi vuorotteluvapaan avulla ylläpitämään työelämävalmiuksiaan asema heikkenee työttömyys pitkittyy ja työllistyminen vaikeutuu

tällä perusteella ehdotan lakiehdotuksen hylkäystä ja tähän hylkyehdotukseen ovat osallistuneet ja liittyneet mukaan myöskin rkp ja kristilliset

tämä lakiesitys jos mikä koskee työttömiä ja kannattaa muistaa että vuorotteluvapaasijaisuus on työvoimapolitiikan palveluista se josta työllistytään parhaiten

edustaja filatov toi hyvin esiin sen että moni työntekijä saattaa olla sairastunut masentunut väsynyt ja tämä vuorotteluvapaa voi olla se keino joka auttaa

olen lyhyen viisivuotisen eduskuntaurani aikana ainakin ymmärtänyt että valiokuntakeskusteluja ei missään tapauksessa siteerata salissa

olisi todella mielenkiintoista tietää ja selvittää se kuinka moni työtä tekevä tietoisena vuorotteluvapaan mahdollisuudesta jaksaa jatkaa omaa työuraansa sitä kuitenkaan käyttämättä

mitä tulee vuorotteluvapaan työllistävään vaikutukseen hyvä hallitus muistutan että se on työvoimapolitiikan palveluista se josta työllistytään parhaiten

siis paremmin kuin palkkatuetusta työstä paremmin kuin sanssi kortin avulla paremmin kuin muista toimista

mitä tulee työurien pidentämiseen työurien pidentäminen ei koskaan ole ollut vuorotteluvapaan tarkoitus ja ymmärrän hyvin sen että henkilö joka jää vuorotteluvapaalle menettää työurastaan puoli vuotta tai vuoden mutta pitää muistaa että kun tilalle otetaan mahdollisesti työtön joka olisi puhtaasti työttömänä ilman tätä vuorotteluvapaasijaisuutta ja lasketaan nämä kaksi yhteen niin ei heidän yhteenlaskettu työuransa ainakaan lyhene jollei sitten jatkukaan